haluaisin sen todeta näistä perheenyhdistämisistä että on tietysti niin että kun ne henkilöt jotka näitä perheenyhdistämisiä hakevat tulevat sellaisilta alueilta jotka ovat maailman kriisipesäkkeitä niin on hyvin ymmärrettävää että he haluavat hyvin laajalti tänne perheensä yhdistää

mutta tässä on sellainen jousto että etukäteen tämän koulutuksen ei tarvitse olla työllistymisohjelmaan merkattuna vaan se voidaan sinne myöskin jälkikäteen lisätä kun se täyttää nämä kriteerit

kun lisäksi heidän perhekäsityksensä kuten täällä jo aiemmin todettiin on aivan erilainen kuin mitä suomessa ymmärretään ydinperheellä niin näitä hakemuksia on aivan varmasti tulossa

eli nyt on hyvä pyrkiä tiedottamaan työttömiä että jos he hakeutuvat ensin koulutukseen ja vasta sen jälkeen lisäävät tämän työllistymisohjelmaan niin silloin he ottavat itse sen riskin onko se koulutus sellainen että se kuuluu sinne työllistymisohjelmaan

eli tällainen tekninen lisäys tänne on otettu nykyajan välineitten mahdollisuudet huomioiden

mutta kokisin niin ja luotan siihen että tässä tilanteessa ammattitaitoiset te toimistojen virkailijat pystyvät kyllä hyvin arvioimaan sen ovatko koulutukset sellaisia että ne kuuluvat tämän työllistymisohjelman piiriin

sen takia on aivan välttämätöntä että perusteellisesti selvitetään se mitä hallintovaliokunta on lausumassaan esittänyt nimenomaan tämän perheenyhdistämisen osalta

pääsääntöisestihän kyse on terveen järven käytöstä siinä että aina silloin kun se koulutus on aidosti työllistymismahdollisuuksia edistävää ja parantavaa se kuuluu sinne työllistymisohjelmaan laittaa

minun oikeustajuuni on vaikea mennä sen että jos täällä on filippiiniläinen lähihoitaja tai kiinalainen metallimies niin häneltä vaaditaan hyvin korkeaa toimeentuloedellytystä että hän voi tuoda tänne puolisonsa ja yhden lapsensa

mutta sen sijaan henkilö joka on humanitäärisen suojelun perusteella täällä voi hyvin laajalti tuoda tänne omaa perhettään ja se on tähän asti johtanut erittäin suuriin perheenyhdistämisiin

tämän asian yhteydessä vaikka se ei aivan suoranaisesti tähän kuulu valiokunta kävi keskustelua ja kuuli asiantuntijoita myöskin työttömyysturvan maksatuksesta koska on osoittautunut erittäin suureksi ongelmaksi se että hyvin nopeasti taantuman myötä irtisanomisia ja lomautuksia alkoi tulla ja monilla työttömyyskassoilla oli suuria vaikeuksia maksaa näitä etuisuuksia riittävän nopeasti mistä seurasi tietysti etuisuuksien saajille toimeentulo ongelmia

tämän nykyisen järjestelmän perusteleminen on kyllä erittäin vaikeaa ja on valitettavasti niin että me emme voi ratkaista somalian emmekä afganistanin ongelmia sillä että meidän perheenyhdistämiskäytäntömme on täällä hyvin laaja

se ei ole se asia joka sen ratkaisee vaan muilla tavoin meidän on autettava koska me emme kuitenkaan voi missään nimessä ottaa niin paljon sieltä väkeä että sillä olisi mitään merkitystä siellä paikan päällä valitettavasti

valiokunta pitää tärkeänä että hallitus yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa tutkii mahdollisuudet nopeuttaa työttömyysturvahakemusten käsittelyä työttömyysturvalainsäädäntöä yksinkertaistamalla ja selkiyttämällä

tunnen niitä ihmisiä jotka ovat sieltä tulleet ja ymmärrän sen hädän mikä heillä on mutta meidän on myöskin ajateltava realistisesti sitä mikä on suomen rooli ja mistä asioista me voimme vastuumme kantaa

valiokunta katsoo että työttömien ja lomautettujen toimeentulon turvaamiseksi tulisi selvittää mitä voidaan tehdä välittömästi vaikka määräajaksi taantuman aiheuttamien pahimpien ruuhkien purkamiseksi

tässä suhteessa meidän on seurattava siinä muuta pohjoismaista käytäntöä olkoonkin niin että meitä tietysti nämä eu direktiivit koskevat mutta siltä osalta on juuri tärkeää selvittää mikä on se direktiivin sisällä oleva liikkumavara ja sitä ymmärtääkseni tällä selvityksellä nimenomaan mitä hallintovaliokunta perää kartoitetaan

tähän voi jatkaa että onneksi meillä on hallitus joka ei jää miettimään vaan toimii

nimittäin jo parasta aikaa täällä on käsittelyssä sosiaali ja terveysvaliokunnassa esitys jolla nimenomaan on tähän asiaan vastattu

lainaan myöskin täältä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

työelämä ja tasa arvovaliokunta oli sitä mieltä että näiden osalta joiden papereita ei löydy olisi voitu jatkaa nykyistä käytäntöä että kolmen kuukauden päästä pääsee työelämään

työelämä ja tasa arvovaliokunta on käsitellyt varsin säännöllisesti lähisuhdeväkivaltaan liittyviä asioita ja olemme tietysti pyrkineet osallistumaan erilaisiin kansainvälisiin hankkeisiin joilla tätä torjutaan ja tietysti ennen kaikkea niihin jotka ovat tässä kotimaassa ja sen suhteen tämä lakiesitys on ilman muuta kannatettava

eli tällainen esitys on parasta aikaa talossa sisällä

se tulee auttamaan merkittävästi tähän viivästysongelmaan joka on todella niiden henkilöiden kohdalla jotka ovat tästä etuudesta toimeentulossaan riippuvaisia

kun varsin laajalti asiantuntijoita kuultiin kävi myöskin ilmi että ensinnäkin hyvin harvat pääsevät edes töihin kuten ministerikin täällä sanoi ja toisekseen ikävä kyllä sitä voi tilata ja työhön osallistumisoikeus tai tämä työssäkäyntioikeus ei kyllä ole ratkaiseva vetovoimatekijä

valitettavasti tämä lähisuhdeväkivalta on suomessa varsin yleistä niin kantaväestön kuin maahanmuuttajienkin keskuudessa liian yleistä ehdottomasti

haluaisin tässä tuoda vielä esille sen ongelman joka liittyy niin sanottuun kunniaväkivaltaan tai pikemminkin häpeäväkivaltaan koska ei siinä mistään kunniasta kyse ole mutta sellaista nimeä käytetään

toivon että kun nyt mennään hallituksen esittämässä muodossa eli vaikka työelämä ja tasa arvovaliokunta esitti hallintovaliokunnalle että se vakavasti harkitsee tämän kohdan muuttamista se ei siihen kuitenkaan päätynyt tätä asiaa vielä seurataan ja katsotaan onko tällä todella olemassa niitä vaikutuksia että se omalta osaltaan vähentää hakijoiden määrää

valiokunta on myöskin tästä asiasta kuullut ja olemme tulleet siihen käsitykseen että tämä on paljon yleisempää kuin yleisesti luullaan suomessa ja ennen kaikkea tämä uhka on paljon todellisempi

jos ei vähennä niin tähän asiaan täytyy mielestäni vielä palata koska en todellakaan usko niin että se että pidempään täällä joutuu odottamaan sitä että pääsee työelämään parantaisi kenenkään kotoutumista

mutta sitten tulee kysymykseen se mikä on se todellinen keino estää ja ennalta ehkäistä tällaisia tilanteita ja siinä on vain rajallista se mitä voidaan tehdä viranomaisten ja poliisin toimesta

vaikka se onkin ruotsin mallin mukaista tai itse asiassa ruotsissa tämä aika on muistaakseni vielä kaksitoista kuukautta kun meillä on nyt kuusi kuukautta niin siitä huolimatta tämä ei ole mielestäni oikea tapa kyllä tätä kotoutumista edistää niiden osalta jotka ovat jo tänne tulleet enkä usko että se on myöskään merkittävä vetovoimatekijä

esimerkiksi monika naiset on sellainen järjestö joka tekee aivan erinomaista työtä tässä

se oli ennen kuin valiokunta muutti tämän päätöksen niin että kyse on vain näistä lakisääteisistä lomista ja kunnalla jos millään on paljon niitä ammattialoja joilla on pidempiä kuin lakisääteisiä lomia jolloin tämä ei vaikuta

sinne uskaltavat nämä väkivaltaa kokeneet naiset maahanmuuttajanaiset mennä ja he saavat sieltä apua mutta tämäkään järjestö ei ole päässyt esimerkiksi pysyvän valtionavun piiriin

olisi minusta aika järjestää sillä tavalla että tällaisten yhteisöjen jotka todella pystyvät näitä ongelmia ratkaisemaan resurssit olisi turvattu

sen haluan sanoa vielä lopuksi että tiedettiin tai ei siellä kolmikannassa kun tätä asiaa alun perin käsiteltiin niin jos kolmikannasta ei olisi yksimielisenä tällaista esitystä hallitukselle tullut eikä sitä kautta eduskuntaan niin ei varmaan lopputuloskaan olisi ollut tämä

arvoisa puhemies

aluksi täytyy todeta että hallitus on onnistunut tekemään tämän välttämättömän talouden tasapainottamisen varsin oikeudenmukaisella tavalla koska tämä kohdistuu niin suurituloisiin veronkorotusten muodossa keskituloisiin kuin pienituloisiinkin ja yhtä lailla opiskelijoihin työssä käyviin eläkeläisiin nämä indeksijäädytykset ja muut

sen välitön vaikutus esimerkiksi meidän työllisyyteen ja talouteen olisi aivan hurja joten oli välttämätöntä että tämä ratkaisu pystyttiin tekemään ja tämä on tehty tasapuolisella tavalla

arvoisa puhemies

ammattisuoja otetaan käytännössä käyttöön työssäkäyntialueet tulevat laajenemaan mikä ainakin täällä pääkaupunkiseudulla tulee olemaan merkittävä kysymys

yksikkötyökustannusten osalta maltillinen tuporatkaisu paransi suomen kilpailukykyä suhteessa saksaan ja ruotsiin joka on meidän pääkilpailijamaitamme mutta täytyy myöntää että se ei vielä yksinään ratkaise sitä asiaa koska meillä ovat valitettavasti aiemmin nämä yksikkötyökustannukset nousseet nopeammin

arvoisa puhemies

aivan aluksi minä toistan edustaja tynkkysen kysymyksen siitä että kun länsimetron osalta oli puhetta että jos espoo lähtee mukaan niin sitä asiaa sitten erikseen harkitaan mutta koskeeko tämä sama myös turun ja tampereen rautatien ja joka tuo julki että katuraitiotiehankkeita jos nämä kunnat ovat niissä mukana

sitä tarvittaisiin ehdottomasti lisää erityisesti sellaisissa tapauksissa joissa voitaisiin paikallisella ratkaisulla estää työpaikkojen väheneminen

haluan myöskin todeta edustaja lohelle kun olen saanut täällä olla tällä viikolla jo kymmenen vuotta että muistan myös mitä tapahtui punamultahallituksen aikana silloin kun matti vanhanen oli pääministerinä

on paljon helpompi puolustaa olemassa olevia työpaikkoja kuin luoda uusia vaikka uusiakin tarvitaan

siitä varmasti olemme kaikki samaa mieltä että ne sävelet ja kotimaiseen levikki esimerkiksi kotimaisen energian biotalouden puolella cleantechin alueella meillä on isoja mahdollisuuksia saada uusia työpaikkoja mutta se kestää aikansa ja sen vuoksi tärkeää on että mahdollisimman moni nykyinen työpaikka säilyy myöskin niillä aloilla joilla parasta aikaa yt neuvotteluja käydään

kaiken kaikkineen talouden toimivuuden kannalta on ihan välttämätöntä se että työssäkäyntiliikenne on sujuvaa ja kohtuuhintaista ja tältä pohjalta pitää arvioida myös tämän ollilan työryhmän työtä

näistä lisäyksistä mitä valtiovarainvaliokunta on tehnyt pidän hyvänä tätä yksityisteille tehtyä määrärahan korotusta

toivon että teiltä sitten löytyy sitä samaa johdonmukaisuutta mikä nyt on että uskallatte sitten puolustaa työnantajan etua myös siinä tilanteessa kun olette sitten mahdollisesti taas hallituksessa

en halua olla ilonpilaaja mutta sanon silti että en pidä sellaista käytäntöä hyvänä että muutama yksittäinen hanke nostetaan esille sieltä korista jossa on useita erittäin hyviä hankkeita

se on myönnettävä että tämä työmatkakulujen omavastuun nosto on kiusallinen ratkaisu mutta tietysti osana kokonaispakettia on jouduttu kiristämään joka suunnasta ja tämä on myös yksi niistä

mutta täytyy myöntää että se ei ole kovin mieluinen asia koska se vähän lyö korville sitä tavoitetta että pitäisi työtä etsiä kauempaa

kyllä tässä keskustelussa nämä metso asiat nousivat vähän liikaa esille kyllä se on aika marginaalinen kysymys tässä maa ja metsätaloudessa onko niitä puoli miljoonaa enemmän tai vähemmän

arvoisa puhemies

aivan lopuksi maaseudun puolelta haluaisinkin korostaa sitä että onneksi tätä metsien kiinteistöveroa ei tullut

mutta mitä sitten itse tähän asiaan tulee niin kyllä kaiken a ja o on se kannattavuus ja se että se elintarvikeketju toimii niin että niin alkutuottaja teollisuus kuin kauppa siinä pärjäävät

siitä iso kiitos hallitukselle että tässä oltiin tiukkana

ja senkin voi varmaan sanoa että kokoomukselle oli hyvin tärkeä asia että tätä metsien kiinteistöveroa ei tule ja olemme tyytyväisiä että se tavoite myöskin saavutettiin

täällä nousi hyvin esille jaoston puheenjohtajan puheenvuorossa se että kun meillä on vastaanottokeskuksissa niitä ulkomaalaisia joilla on jo pysyvä oleskelulupa suomeen heidän paikkansa ei ole siellä

ministeri ansaitsee siitä kiitoksen ja myöskin koko hallitus että ensimmäistä kertaa nyt ihan oikeasti koetetaan puuttua siihen miten nämä pelisäännöt tässä elintarvikeketjussa tapahtuvat

tämä on iso askel eteenpäin ja toivoisin että se myös opposition taholta tunnustetaan koska se on se millä voidaan oikeasti tähän asiaan ratkaisua löytää

se ei ole kustannustehokas tapa ja ennen kaikkea se on tämän järjestelmän ja maahan integroitumisen kannalta väärä paikka eli se linjaus jota jaostot toivat esille ja ministerikin ymmärtääkseni tuki oli aivan oikein

lisääkin toimia tarvitaan jotta kotimaista puuta ja turvetta ja vesivoimaa voidaan jatkossa entistä enemmän hyödyntää

petopolitiikasta haluan sanoa lopuksi sen että kun maa ja metsätalousvaliokunnassa tätä asiaa olen seurannut niin alkaa vähitellen tuntua siltä että vaikka olen aina kuvitellut että meillä on porotalous olemassa sen takia että se elättää ihmisiä niin se taitaakin olla sen takia olemassa että on pedoille ruokaa

toinen asia mikä ei myöskään ole ihan oikeassa mallissa on se että kun tänne tulee esimerkiksi virolaisia työntekijöitä niin usein käy niin että se palkka ei riitäkään täällä elämiseen ja sitten ajaudutaan toimeentulotuen varaan

siltä se vähän tuntuu

tiedän että ministeri on tähän asiaan nyt puuttumassa mutta kysyisin millä aikataululla saadaan asia eteenpäin koska mikään eu sääntö ei vaadi meitä jatkuvaa toimeentulotukea täällä maksamaan

pyysin vielä puheenvuoron koska unohdin esittelypuheenvuorossa aivan olennaisen asian kertoa johon myöskin täällä ainakin edustaja blomqvist viittasi ja jossain määrin myöskin edustaja vehkaperä

eduskunta edellyttää että hallitus käynnistää väylämaksulainsäädännön kokonaisuudistuksen jossa otetaan huomioon myös alusten ympäristöominaisuudet ja jäänmurtopalvelujen tosiasiallinen käyttö

tämä siis tarkoittaa sitä että tätä asiaa pitää arvioida kokonaisuudessaan ja erityisesti arvioida sitten myöskin ovatko nämä maksut alustyypeittäin kohdallaan esimerkiksi sen mukaan kuinka paljon ne tosiasiallisesti käyttävät jäänmurtopalveluita

lahtelan puheenvuoron johdosta ehkä pari kommenttia

minä en osallistu tähän sijoittamiseen liittyvään keskusteluun kun luotan että siinä on parempia asiantuntijoita muualla mutta sen takia pyysin puheenvuoron kun kuulin ed

kun jokaisen meidän tuttavapiirissä on iso joukko työttömiä valitettavasti niin tiedän sen että aidosti se keskustelu sen te toimiston virkailijan kanssa silloin kun se yhteistyö löytyy auttaa sitä työtöntä eteenpäin

se on hyvä että se keskustelu siinä käydään ja etsitään yhdessä sitä tietä mikä on se oikea koulutus jota pitkin pääsee takaisin työelämään

tämän asian merkittävyyttä korostaa se että sen paremmin työnantaja kuin työntekijäpuolikaan ei ole kolmivuotisessa kolmikantaisessa valmistelussa tätä lakiesitystä kannattanut mutta hallituksella oli onneksi rohkeutta ja siitä erityinen kiitos sekä ministeri sinnemäelle että ministeri risikolle viedä tämä asia eteenpäin

valitettavasti kyllä on

tässä täytyy vielä muistaa että tämä järjestelmä tulee muuttumaan koska sosiaalitupossa kolmikantaisesti päätettiin ettei enää koulutuspäivillä voi kerryttää tai jatkaa ansiosidonnaisen päivärahan kestoa

se johtaa siihen että entistä tarkemmin on katsottava mihinkä koulutukseen työtön menee ja nimenomaan hänen itsensä kannalta

toki on tietysti niin että koska siellä on olemassa tämä elinaikakerroin niin sehän vaikuttaa merkittävästi eläkkeiden tasoon ja se tietysti osaltaan pitää yllä eläkejärjestelmää

arvoisa puhemies

kysehän tässä on siitä että henkilöllä joka jää omaishoitajaksi on oikeus palata työtehtäväänsä sen jälkeen kun hoitosuhde päättyy

erityisesti nuorten työttömien osalta on niin että työttömäksi jääminen on jo kova pettymys

koska maatalouden osalta merkittävät päätökset tehdään euroopan tasolla niin on ollut meidän kansallinen vahvuutemme se että me olemme pystyneet olemaan yhtenäisiä

johtopäätökseni ei ole eri kuin ed

toinen pettymys tulee silloin jos ei sen koulutuksen jälkeenkään pää lähde aukeamaan

erkki virtasella siitä että tämä meidän eläkejärjestelmämme tulee kyllä varmaan kestämään jos tässä sijoittamisessa onnistutaan mihin minulla ei ole kompetenssia ottaa kantaa mutta se on todellinen uhka kyllä miten sitten tämä hyvinvointiyhteiskunta kestää tämän ikääntymisen

eli omaistaan hoitamaan jäävä henkilö sopii työnantajan kanssa kuinka pitkään hän on poissa töistä

näihin liittyy myöskin sellaisia kysymyksiä jonka vuoksi on ihan hyvä että sen työttömän itsensä lisäksi myöskin joku toinen virkamiesvastuulla arvioi koulutuksen järkevyyden ja mielekkyyden

jos käy niin että tämä hoitosuhde päättyy aikaisemmin esimerkiksi sen takia että potilas menehtyy tai hän joutuu laitoshoitoon silloin on oikeus kuukauden varoitusajalla palata takaisin työpaikalle ja vastaavasti sen henkilön joka on tuuraamassa työsuhde päättyy eli mitään kaksoismiehitystä tähän asiaan ei synny

sen sijaan jaosto on tehnyt hyvää työtä ja kuten maa ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja leppä totesi se on hyvin linjassa myöskin sen kanssa mitä maa ja metsätalousvaliokunta on itse tehnyt

ministerille haluan antaa erityisen kiitoksen siitä että ajoitte voimakkaasti tämän maaseututupoasian läpi ja energiaveron palautuksen joka osaltaan helpottaa tätä kannattavuustilannetta joka on se kaikkein suurin haaste

tämä lakialoitteeni lähti yksittäisestä tapauksesta ja haluan kertoa sen tapauksen tässä ihan lävitse

se on aikamoinen muutos verrattuna siihen mikä meidän elinikäodotteemme on tällä hetkellä

miten me saamme aikaan sellaisen järjestelmän että nämä viherryttämistoimet ovat samanaikaisesti ympäristön kannalta järkeviä viljelijöiden kannalta mielekkäitä ja myöskin ettei se pääasia unohdu että kyse on kuitenkin ennen kaikkea siitä että meidän ruokahuoltomme ja omavaraisuutemme varmistetaan

ehkä vielä hyvä käydä läpi miten tämä prosessi meni

olen lähtökohtaisesti sitä mieltä että suomen yrittäjillä pitäisi olla isompi rooli ja ei ole oikein että kolmikannassa eivät pienet yritykset ole edustettuina mutta meillä on kaksi käsitettä

tämä asia on ollut sellaisessa elimessä eli suomen yrittäjien edustus on ollut paikalla sekä silloin kun sitä asiaa ensimmäisen kerran käsiteltiin että silloin kun asiaa toista kertaa käsiteltiin sillä porukalla sen jälkeen kun valiokunta sen asian sinne palautti

eli tämä asia on nyt kahteen kertaan siellä käsitelty ja ensimmäisellä kertaa kuten valiokunnan puheenjohtaja filatov täällä totesi se tuli sieltä yksimielisenä läpi

olen osaltani pahoillani siitä että tämä erittäin hyvä keskustelu sai sivujuonteen tästä työperäisestä maahanmuutosta vaikka en sitä keskustelua käynnistänytkään

haluan kuitenkin todeta ed

sen takia ihmettelenkin kuinka te voitte tässä nimenomaisessa asiassa nyt mennä niin paljon metsään kuin olette jo mennyt vaikka tämä onkin metsäpoliittinen keskustelu myöskin osaltaan

ette kai te nyt ihan oikeasti väitä että maatalouslomitus on sellainen työpaikka että sinne pyritään hakemaan jotain halpatyövoimaa ulkomailta

siis kysehän on siitä että ensinnäkin lain mukaan pitää paikan olla auki julkisesti suomessa ja muissa eu maissa ja vasta sen jälkeen voidaan hakea ulkomailta työvoimaa

mutta uskon että se tulee johtamaan siihen että isoimmissa yhtiöissä ja myöskin julkisen sektorin organisaatioissa tullaan työt jatkossa järjestämään niin että tämä mahdollisuus omaishoitajaksi jäämiseen on olemassa

minä tunnen aika monia maatalouslomittajia ja tunnen myöskin niitä henkilöitä jotka heitä palkkaavat ja olen aivan varma että sinne otetaan kotimaasta kyllä henkilö jos löytyy sellainen joka siihen tehtävään on valmis ja niillä ehdoilla joilla sitä työtä tehdään sitoutumaan siihen tehtävään

tässä on kyse myöskin yhteiskunnallisesta säästöstä

me tiedämme että omaishoitajan palkkio on kuudesosa vanhainkotipäivän hinnasta puhumattakaan siitä jos omaishoitaja hoitaa esimerkiksi vaikeavammaista kotona jolloin nämä luvut ovat vielä aivan toista luokkaa

mutta kun ei ole löytynyt niin ainakin etelä suomessa ja ainakin sillä alueella missä itse asun tilanne on se että merkittävä osa maatalouslomittajista on tullut ulkomailta

ja koska meillä vanhusväestön määrä kasvaa omaishoito nousee entistä tärkeämmäksi tavaksi vastata tähän vanhusväestön kasvuun ja siihen että me voimme tarjota arvokas vanhuus kaikille

mutta en kyllä jaksa ollenkaan uskoa että siellä olisi käytetty minkäänlaista halpatyövoimaa tai siellä olisi jotakin epätervettä kilpailua

tässä vaiheessa keskustelua ihan lyhyesti haluan vain todeta sen että hallituksen ja tämä eduskunnan käsittely myöskin maa ja metsätalousvaliokunnan käsittely on tehty sellaisessa tilanteessa että se sanotaanko liikkumavara on ollut kohtuullisen pieni

haluan vielä palata tähän lakiesityksessä olleeseen yksityiskohtaan

siinä on varsin taitavasti navigoitu sellainen ratkaisu joka mahdollisimman vähän muuttaa metsähallituksen nykyistä tapaa toimia

täällä todetaan että koska tämä ei ole tullut kolmikannasta yksimielisenä niin esimerkiksi sttk pitää ongelmallisena tämän ehdotuksen mahdollisia vaikutuksia naisten työmarkkina asemaan

voidaanko olla kauempana realiteeteista

tämä asia on erittäin monimutkainen ja minä ymmärrän hyvin että kaikki ne kansalaiset jotka ovat asiassa ottaneet yhteyttä eivät mitenkään voi olla näistä kaikista asioista selvillä

haluankin tässä julkisesti kiittää yleä siitä että ylellä on nettisivuilla artikkeli tästä kiistellyssä metsähallituslaissa on kyse seitsemän vastausta siihen mikä muuttuisi